siinähän tähdätään pysyvän perheen perustamiseen ja se on instituutiona hyvin vanha ja perinteinen ja eri yhteiskunnat ovat sen säilyttäneet hyvin pitkään

minusta tuntuu siltä kun kannatan tasa arvoista avioliittolakia että pikemminkin kannatan tietyn aika konservatiivisen mutta kuitenkin kohtuullisen hyvin aikaa kestäneen instituution ulottamista joihinkin ihmisiin joiden ulottuvilla se nyt ei ole

mielestäni edustaja halla ahon puheenvuorossa oli ihan hyvin otettu esiin se että tässä lainsäädäntökysymyksessä avioliitosta ei ole kysymys puhtaasta rationaalisuudesta tai jostain absoluuttisesta logiikasta vaan nimenomaan siitä minkälaisen tuen parisuhteille juridisen kehikon yhteiskunta antaa

avioliitto ei ole rationaalinen instituutio eikä meillä ole sisältömääritelmiä avioliitolle

täällä puhuttiin sukupuolielämästä ja voi olla että moniin avioliittoihin kuuluu esimerkiksi rakkautta mutta lainsäädäntö nyt sinänsä ei sitä pysty ihmisiltä edellyttämään oikeastaan juridiikka on paljon yksinkertaisempaa

mielestäni olisi oikein että tämä yhteiskunnan antama tuki pysyvän perheen perustamiselle koskisi niitä pareja jotka ovat eri sukupuolta samalla tavalla kuin niitä pareja jotka ovat samaa sukupuolta

olisin itse ylpeä siitä jos se olisi tämä vuosi sitten valittu eduskunta joka päättäisi lopulta tämän lain säätää

soidensuojeluohjelman jonka valmistelu aloitettiin ministeri lehtomäen aikana jota jatkettiin hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ministeri niinistön aikana ja joka on myös hyvin selkeästi kirjattu hallitusohjelmaan on ministeri nyt vesittänyt

olen itse tottunut siihen että erilaisissa vaikeissakin olosuhteissa meillä on suomessa ollut sellainen ympäristöministeri joka puolustaa luontoa ja ympäristöä

mutta ei meillä tässä yhteiskunnassa ole liikaa niitä jotka puolustavat luonnon monimuotoisuutta sen vaalimista ja suojelevat sitä hupenemiselta

tämä hallituksen esitys liittyy siihen kokonaisuuteen josta aiemmin jo täällä vilkkaasti keskusteltiinkin eli harmaan talouden torjuntaan

toivoisin että keskustelussa sosialidemokraattien kanssa päästäisiin tilanteeseen jossa ohjelma tehdään kokonaan

arvoisa puhemies

kansainvälisestä keskustelusta tähän alkuun

tänään ilmestyneessä raportissaan kansainvälinen energiajärjestö iea varoittaa öljyntuotannon kääntymisestä laskuun

monet ovat puhuneet tästä asiasta jo pitkään mutta tämä on ensimmäinen kerta kun iea varoittaa tästä niin kutsutusta peak oilista

samaan aikaan toiveet uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymisestä ensi vuonna ovat korkealla erityisesti sen jälkeen kun barack obaman vaalivoitto yhdysvalloissa antaa toivoa läpimurrosta näissä neuvotteluissa

sitä on ollut arvioimassa tällainen kolmikantainen työryhmä joka omassa arviossaan tuli siihen tulokseen että tilaajavastuulaki on toiminut kohtuullisen hyvin

olen itse tyytyväinen siihen että monien vuosien jahkaamisen jälkeen suomessa ilmastopolitiikka tämän strategian myötä liikahtaa eteenpäin

siinä arviossa erityisesti nähtiin että sekä verotilitykset että eläkemaksutilitykset ovat parantuneet tämän lain myötä että myönteisimmät vaikutukset nähtiin nimenomaan näillä osa alueilla

suomi on sitoutunut euroopan unionissa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin

sitten taas niinkään ei nähty että olisi onnistuttu siinä että työehtojen noudattamista olisi onnistuttu tämän tilaajavastuulain avulla parantamaan merkittävästi

tässä aikaisemmassa keskustelussa jo pohdittiin tai tuotiin esille ainakin ed

kansainvälisen sopimuksen edellytyksenä on myös se mitä esimerkiksi ministeri lehtomäki on tässä keskustelussa hyvin kuvannut

edellytyksenä on se että löytyy rahoitusta ja mekanismeja teknologian siirtoon teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä

olen tästä asiasta samaa mieltä että tässä on nyt varmaan syytä aloittaa laajemmasta näkökulmasta semmoinen työ vaikka tämä kolmikantainen arviointi päätyi niinkin myönteisiin tuloksiin kuin se päätyi

se että myös suomessa päästäisiin toteuttamaan tuota tiukempaa päästövähennystavoitetta on tietenkin toivottava asia

mutta luulen että tästä harmaan talouden näkökulmasta rakennusalan tilanteesta lähtien olisi hyvä nyt lähteä sitten arvioimaan sitä onko muita muutostarpeita kuin ihan näiden sanktioiden ajanmukaistaminen ja tiukentaminen

se on toivottava sen tähden että nimenomaan ja vain niissä olosuhteissa että syntyy sitova kansainvälinen sopimus me voimme tosiasiassa hillitä ilmastonmuutosta siten että sen aiheuttamat riskit ovat vielä jollain tavalla hallittavissa

keskustelussahan on ollut erityisesti tämän tilaajavastuun osalta se että tämä vastuun ketju ulottuisi pidemmälle kuin se nyt ulottuu meidän lainsäädännössämme

tutkimusten mukaan yksittäiset ihmiset ovat valmiita vähentämään omia päästöjään vaikka se maksaisikin mutta sellaisissa olosuhteissa että he tietävät että myös naapuri toimii ja tekee jotakin

meillä taitaa euroopassa olla hollantilainen esimerkki jota sitten ehkä voitaisiin katsoa millä tavalla se on toiminut jossa nimenomaan tämä ketjuvastuu ulottuu pidemmälle kuin meidän lainsäädännössämme tällä hetkellä

samalla tavalla myös maailmalla suuret kehittyvät taloudet voidaan saada mukaan päästötalkoisiin mutta ne voidaan saada mukaan silloin jos varakkaat teollisuusmaat näyttävät tietä

muita pohdittavia asioita varmasti olisi sitten myös se kuinka suuria sanktiomaksuja meillä todella tulisi olla

arvoisa puhemies

nyt tämä esitys lähtee siitä että ne ovat sen kaltaisia kuin mitä on ollut silloin kun tätä lakia on alun perin säädetty mutta varmaan tässäkin on pohtimista ja sitten luulen että myös näiden eri viranomaisten roolien ja heidän välisensä tietojenvaihdon ja ehkä tarkastusoikeuksien niistä on esitetty keskustelussa erilaisia näkemyksiä pohtiminen varmasti on paikallaan

kansainvälisen talouskriisin aiheuttaman turbulenssin keskellä kaivataan tiennäyttäjiä

vähähiilisen energiatehokkaan yhteiskunnan syntyminen vaatii valtavia investointeja mutta näillä investoinneilla on myös mahdollisuus tasapainottaa maailmantaloutta ja luoda uusia työpaikkoja

jos vielä jatketaan näistä nuorista ensinnäkin esittäisin kainon toivomuksen että edustajat täällä eivät käyttäisi sitä ilmaisua että joka viides tai joka neljäs nuori on työtön

tiennäyttäjiä ei tunnu löytyvän suomalaisesta energiateollisuudesta

alan etujärjestöjen tämänpäiväinen lausunto jossa vaaditaan euta luopumaan uusiutuvan energian tavoitteesta on kyyninen ja näköalaton

mutta meillä nyt ministeriössä katsotaan sitä keitä kaikkia voitaisiin sitten kutsua pohtimaan sitä millä tavalla tätä tilaajavastuulakia katsottaisiin vähän laajemmalla näkökulmalla kuin mitä tähän mennessä on tehty

vaikka olisi hauskaa oppositiosta luoda sellaista kuvaa että hallitus on hoitanut työnsä huonosti niin mielestäni on nuoria kohtaan epäreilua antaa sellaista kuvaa että tilanne olisi se että joka viides tai joka neljäs nuori olisi työtön

näyttää siltä että energiateollisuudessa pelätään uusiutuvaa energiaa koska uusiutuvat luovat kilpailua

uusiutuvan energian lisääminen mahdollistaa sen että markkinoille tulee myös uusia pieniä ja keskisuuria toimijoita ja tällöin itse asiassa voi käydä niinkin että energian hinta laskee

avoimia työpaikkoja on työllistämistoimia heille on tarjolla joten käytetään täsmällistä terminologiaa tai ainakin pyytäisin sitä

tämä liittyy myös täällä tänään käytyyn keskusteluun windfall voitoista

olisi hyvä että myös kokoomuksen puolella itse asiassa analysoitaisiin sitä tilannetta sillä tavalla että windfall voittoja verottamalla voidaan luoda tasapainoa energian tuottajien ja käyttäjien välille

nuorten osalta on hirveän hyvä asia että nuorten työttömyys ei näytä suurilla joukoilla pitkittyvän

yli vuoden työttöminä olleita nuoria on noin prosentti nuorista eli luvut ovat vielä sellaisia että olemassa olevilla määrärahoilla ja politiikkatoimenpiteillä sillä että toteutetaan kunnolla etsivää nuorisotyötä toimitaan systemaattisesti pystytään auttamaan tätä joukkoa joka hyvä kyllä ei ole kasvanut suuren suureksi

kunnillehan toki koko ajan meidän järjestelmässämme tarjotaan rahaa nuorten työllistämiseen ja toisaalta kunnilla on siitä myös oma vastuunsa

olen itse nähnyt monia hyviä esimerkkejä siitä kuinka kunnissa pyritään hyvin kunnianhimoisesti ja systemaattisesti siihen että kaikki nuoret saavat jonkun paikan että tässä toimitaan rivakasti ja että katsotaan että jokaiselle nuorelle löytyy nimenomaan oikeanlainen paikka

esimerkiksi vantaalla on tässä kunnianhimoiset tavoitteet he käyttävät siihen sekä omaa rahaansa että sitten valtion työllistämistukea joten uskon että näitä mahdollisuuksia kunnilla on ympäri suomea tehdä kunnianhimoista politiikkaa

no sillähän tarkoitetaan niitä joilla on alempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto tai sitten lisensiaatin tai tohtorin tutkinto

tietenkin suurimmat yksittäiset ryhmät näiden työttömien joukoissa ovat ammattikorkeakoulutetut insinöörit ja ammattikorkeakoulutetut tradenomit

luovan talouden osalta tämä koskee itse asiassa myös korkeasti koulutettuja koska meillä on kulttuuri ja luoville aloille koulutettu aika paljon ihmisiä enemmän ihmisiä kuin työmarkkinat automaattisesti vetävät

luovan talouden hanke on erityisesti pyrkinyt siihen että siinä palvelujärjestelmässä joka meillä on yrittäjille osattaisiin neuvoa auttaa ja rahoittaa myös pieniä luovan talouden yrityksiä tai kasvavia luovan talouden yrityksiä sillä tavalla että ne eivät jäisi meidän palvelujärjestelmässämme jalkoihin

arvoisa puhemies

edustajien pulliainen ja gustafsson puheenvuoroissa eittämättä totta on se että tällä saralla todellakin riittää vielä työmaata ja tehtävää

tämän tilaajavastuulain kokonaisarvioinnin lisäksi tähän asiaanhan liittyy se äskeisessä tai muutamaa asiakohtaa aikaisemmassa keskustelussa esillä ollut tilaajavastuutietojen julkiseksi saattaminen julkiseen rekisteriin saattaminen joka tällä hetkellä on pohdinnassa sosiaali ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön välillä

monethan näistä harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä linkittyvät yhteen ihan sellaisella järkevälläkin tavalla

omasta mielestäni meidän kannattaa olla tarkkoja siinä että me emme harhaanjohtavasti anna ymmärtää että harmaassa taloudessa tai sääntöjen kiertämisessä olisi kysymys jotenkin yksinomaan tai välttämättä edes suurimmalta osin ulkomaalaisista henkilöistä

niistä rakennusfirmoista jotka kiertävät olemassa olevia säädöksiä aika monet ovat suomalaisten henkilöiden omistamia kylläkin ehkä niin että nämä yritykset ovat rekisteröityjä viroon

mutta toivoisin että näissä keskusteluissa ei annettaisi sellaista kuvaa että on täydelliset lakia noudattavat hyvät puhtaat suomalaiset ja sitten pahat ulkomaalaiset

meillä on ongelmallisia lakia kiertäviä toimijoita sekä ulkomaisten yrittäjien että suomalaisten yrittäjien piirissä ja itse ainakin ajattelen niin että lainsäädännön kiristämisen ja sääntöjen tarkemman valvomisen tulee kohdistua kansallisuudesta riippumatta niihin toimijoihin jotka eivät lakia noudata

samalla tavalla ajattelen niin että suojelemme työntekijöitä tai yrityksiä sekä niitä jotka ovat ulkomaisten että niitä jotka ovat kotimaisten omistajien käsissä ja sekä ulkomaisia että suomalaisia työntekijöitä

jos ajatellaan näitä määrärahoja niin suomi on oikeusvaltio ja näiden määrärahojen tarve perustuu siihen että meillä kaikki suojeluohjelmat korvataan

metso ohjelma eteläisen suomen metsien suojeluohjelma jota tässä erityisesti rahoitetaan on uudentyyppinen ohjelma jossa nimenomaan halutaan suojella myös yksityismailla olevia metsiä

on todellakin paikallaan että tätä ohjelmaa myös tässä budjetissa rahoitetaan

aika paljon on laitettu toivoa siihen että suomessa nimenomaan puhtaan teknologian alan cleantech sektorin työpaikat voisivat kasvaa

me olemme jo tähän mennessä menestyneet tällä sektorilla kohtuullisen hyvin ja cleantech klusterin vienti on ylittänyt perinteisen metsäteollisuuden viennin

mitä meidän sitten kannattaisi tehdä tämän sektorin edistämiseksi poliittisessa päätöksenteossa

itse uskon että aika paljon kunnianhimoisilla ja fiksuilla normeilla joita suomalaiset yritykset täyttävät voidaan olla auttamassa näitä yrityksiä luomaan uusia ratkaisuja joille sitten löytyy vientimarkkina

olisin kysynyt ministeriltä

kommentti edustaja niikon puheenvuoroon lapsista mahdollisuudesta adoptoida ja yhteiskunnan kokonaisedusta

siinä oli mielestäni yksi niistä edustaja niikon puheen hyvin epäselvästi ja hämärästi perustelluista kohdista joista oikeastaan ei ehkä niinkään löytynyt argumentaatiota vaikka välittyi sinänsä se hänellä oleva tunnelma että hän ei kannata tätä lakialoitetta

edustaja tynkkynen sanoi hyvin että tämä laki jos me hyväksyisimme tasa arvoisen avioliittolain ei toisi millekään parille sinänsä jotain automaattista oikeutta lapseen oikeutta mihinkään lapseen tai adoptoituun lapseen vaan se toisi näille avioliiton solmineille ihmisille mahdollisuuden yrittää adoptioprosessia

täällä on käyty hyvin läpi se että adoptioprosessihan on hyvin raskas monipolvinen prosessi ja poikkeaa tietenkin hyvin paljon siitä miten muuten ihmiset hankkivat lapsia

mitä taas tulee yhteiskunnan kokonaisetuun niin yhteiskunnan kokonaisetuhan on se että voimme tukea perheitä kasvattamaan ja hoivaamaan lapsia mahdollisimman hyvin ja että yhteiskunnan puolelta ei ainakaan aseteta tähän jotain ylimääräisiä esteitä tai haittatekijöitä

sitä kautta tuntuu mielestäni selvältä että kun meillä joka tapauksessa elää lapsia myös niissä perheissä joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta niin varmaan se mitä me yksinkertaisimmillaan tässä salissa voimme tehdä näiden lasten hyväksi on se että annamme yhteiskunnan hyväksynnän näille perheille ja sitä kautta taustatukea siihen että myös näissä perheissä lasten kasvattamisella ja hoivaamisella olisi mahdollisimman hyvät perusolosuhteet

ympäristövaliokuntahan on ollut valtavan huolissaan siitä millä tavalla meidän ympäristöhallintomme on resursoitu

elinkeinotoimijoille itse asiassa syntyy väärä kuva asioista jos joudutaan tilanteeseen jossa ikään kuin ympäristönsuojelua syytetään hankkeiden viivästymisestä kun kysymys ei oikeastaan ole ympäristönsuojelun tasosta vaan siitä että hallinto ei ole joko tarpeeksi resursoitu tai riittävän hyvin organisoitu

sen takia tuntuisi hyvältä idealta että ruuhkan purkuun tällainen lisätalousarviomääräraha olisi

mutta kyllä sitten haluaisin heittää palloa myös turveteollisuudelle itselleen että ainakin tähän mennessä nimenomaan turveluvista on hylätty isompi osa kuin muista luvista

ne on hylätty sen takia että ne eivät ole täyttäneet vesiensuojelun lainsäädännön määräyksiä ja tällaisia hakemuksia ei kannattaisi enää tehdä koska ne hidastavat prosessia

arvoisa puhemies

tämän lakiesityksen tavoitteena on osaltaan vähentää perusteettomia määräaikaisia sopimuksia erityisesti perusteetonta toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöä

esityksen tausta on itse asiassa eräässä oikeuden ratkaisussa jossa käsiteltiin tapausta missä vantaan kaupunki oli ostanut päiväkotipalveluita yksityiseltä yritykseltä ostopalvelusopimuksella aina vuodeksi kerrallaan lukuisia kertoja ja sitten tässä päiväkodissa työntekijä oli ollut aina vuodeksi kerrallaan määräaikaisen työsopimuksen nojalla töissä

kun tämä oikeuden ratkaisu vahvistui lopulliseksi ratkaisuksi tämä herätti keskustelua ja pohdintaa siitä toteutuiko tässä ratkaisussa itse asiassa se jo voimassa olevan työsopimuslain henki siitä että määräaikainen työsopimus on itse asiassa poikkeus ja pääsääntö on se että meillä on toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia

varsinkin näissä olosuhteissa joissa sekä yritysten väliset sopimukset että julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten väliset sopimukset tietenkin usein tyypillisestikin ovat määräaikaisia tämä herätti pohdintaa siitä onko tämä todella niin että yritysten välisten sopimusten määräaikaisuus riittäisi perusteeksi sille että työntekijän työsopimus olisi määräaikainen

oma käsitykseni tämän ratkaisun jälkeen oli se että ei oikein tuntunut hyvältä että tästä tulisi ennakkotapaus ja palkansaajajärjestöissä ajateltiin myös tällä tavalla

näiden pohdintojen jälkeen asetettiin työryhmä tai porukka pohtimaan tätä asiaa onko meillä työsopimuslaissa päivitettävää ja korjattavaa määräaikaisten sääntelyn osalta

tässä esityksessä ei mitenkään hirveästi muuteta sitä mitä aikaisemmin jo työsopimuslaissa on todettu määräaikaisista työsopimuksista koska jo aikaisemmin on todettu se että niille pitää olla oma selvä perusteensa

arvoisa puhemies

edustaja rundgren totesi asian erittäin hyvin ja hyvä kyllä myös hallitusohjelma antaa nimenomaan tälle linjalle tukensa joten toivon itsekin että suomen kanta tulee olemaan se että näitä kiintiöitä tieteellisten tutkimustenkin ehdotusten perusteella leikataan

mutta tässä esityksessä tarkennetaan sitä että yrityksessä vallitseva tietty epävarmuus siitä onko näitä toimeksiantoja esimerkiksi julkiselta sektorilta tulossa tulevaisuudessa ei sinänsä riitä määräaikaisuuden perusteeksi

arvoisa puhemies

tässä on erityisesti säädetty uusi momentti siitä että jos määräaikaisia työsopimuksia on ollut useita peräkkäin siinä kohtaa arviointi kiristyy sillä tavalla että voidaan katsoa että kokonaistilanne on semmoinen että työt ovat pysyviä

on todella hyvä asia että turpeen käytön ympäristövaikutuksiin puututaan ja toivon myös että valtionyhtiö vapon hallussa olevat arvokkaat suot saadaan suojeluun

ja jos sitten työt jossain vaiheessa loppuvat silloin ovat käytössä ihan normaalit menettelyt koska sinänsähän työntekijöitä pystyy kyllä irtisanomaan silloinkin kun heillä on ollut toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

meillä on tässä talossa ollut aika polveileva ja välillä ahdistunutkin keskustelu siitä miten energiatehokkuutta pystymme edistämään

silloin irtisanomiset tapahtuvat taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella ja tällaisia irtisanomisia voi tietenkin tulla kyseeseen silloin jos on esimerkiksi yritys joka on myynyt palveluja julkiselle sektorille ja sitten se ei enää voittaisikaan esimerkiksi tarjouskilpailua

tätä esitystä on ollut mukana valmistelemassa palkansaajapuolelta sak sttk ja akava työnantajapuolelta elinkeinoelämän keskusliitto ja suomen yrittäjät ja sitten kunnallinen työmarkkinalaitos ja valtion työmarkkinalaitos ja päästiin aika pitkälle yksimielisyyteen

suomen yrittäjät jättivät tähän mietintöön täydentävän lausuman ja kunnallinen työmarkkinalaitos katsoi että tämä esitys ei olisi tarpeellinen mutta muuten valmistelussa tämä esitys oli se josta ei nyt siis oltu yksimielisiä mutta aika pitkälle kuitenkin löydettiin yhteisymmärrys

etäännyttämä säätely ei riipu että nämä säännöt eivät riipu siitä onko työntekijän työsuhde suoraan siihen yritykseen joka käyttää työntekijän palveluksia vai onko se sellaiseen yritykseen joka vuokraa työvoimaa

eli tämän esityksen seurauksena voi syntyä sellaisiakin tilanteita että jos työvoimaa vuokraava yritys pystyy tarjoamaan jatkuvasti jotain työtä vaikka sitten erilaisia töitä työntekijälle silloinkin olisi peruste solmia toistaiseksi voimassa oleva sopimus

sellaista sopimusta ei kuitenkaan tarvitse solmia silloin niin kuin ei työsopimuslain mukaan muutenkaan jos työntekijä sitä itse ei halua

tämä määräaikaisten ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden sääntely velvoittaa nimenomaan työnantajaa mutta se ei velvoita työntekijää

tässä nyt varmaan olivat pääkohdat ja sitten valiokunta tämän epäilemättä huolella käsittelee

arvoisa puhemies

mustajärven kuvailemasta tilanteesta jossa yksinyrittäjä myy palveluksiaan vain yhdelle toimeksiantajalle mikä kaiken kaikkiaan usein voi olla hyvinkin hankala tilanne voimme ehkä yhteisesti todeta että tällaisella henkilöllä ei kuitenkaan ole sitä murhetta taakkanaan että hän miettisi ottaako hän työntekijän määräaikaiseen vai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen koska näissä vaikeissa tilanteissa yksinyrittäjä noin määritelmän mukaisesti ei ole palkannut ketään toista henkilöä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ tasa arvoisia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

tätä

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä että

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta

keskustelu on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysasiat

puhemiesneuvoston ehdotus on hyväksytty ja siellä on sosiaali ja terveysvaliokunta

jörö panoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs sija

kymmenes yhdettätoista pidettävään täysistuntoon

yväksyttäne

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäsasia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes yhdettätoista pidettävän

hyväksyttänee

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes yhdettätoista pidettävän

pöydällepanoa varten esitellään pääjäristyksen kolmaskymmeneskahdeksas sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes yhdettätoista pidettävää

hyväksyttäneen hyväksytään

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes yhdettätoista pidetään

hyväksyttänee